useissa euroopan yhteisön maissa hevosenlantaa voidaan käyttää lämmityksen polttoaineena kiinteistökohtaisissa kattiloissa ja tässä tekniikka on kehittynyt kovasti viime aikoina

uusi yhdyskunta ja liikennepolitiikan strategisen suunnittelun malli malpe on tervetullut tapa kehittää yksityiskohtien sijaan kokonaisuuksia ja saada yhteisestä suunnittelusta taloudellinen mutta ennen kaikkea toiminnallinen hyöty ihmisten sujuvana elämänä

malpe siis maankäytön asumisen liikenteen palveluiden ja elinkeinojen tarpeiden yhteensovittaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä mahdollistaa täysin uudenlaisen aluesuunnitteluajattelun

yhden hevosen päivittäinen lanta annos vastaa noin kolmea litraa lämmitysöljyä

hyödyt kanavoituvat kaikille toimijoille

malpe suunnittelun etuja ovat myös alhaisemmat päästöt paremmat talouden kasvumahdollisuudet ja arjen sujuvuuden vuoksi lisääntyvä hyvinvointi

onkin hieno asia että hallitus on tiedostanut tämän paitsi päijät hämeelle ja lahdelle myös koko valtakunnalle tärkeän kehittämishankkeen esittämällä lahden malpe pilottihanketta ja sijoittamalla lahden eteläisen kehätien kakkoskorin suunnitteluohjelman kohteeksi

arvoisa puhemies

olen nostanut keskusteluun aiemmin liikenneinvestointien hyötykustannus suhteen arvioinnin eli hk indeksin perusteet jotka eivät tällä hetkellä huomioi millään lailla liikennehankkeiden seurannaisvaikutuksia esimerkiksi pohjavesien suojelun liikenteen päästöjen alueen kilpailukyvyn ja yritys tai työllisyysvaikutusten osalta

valitusoikeus on keskeinen osa oikeusjärjestelmäämme ja siihen tehtävillä rajoituksilla on aina oltava painavat perusteet

valitusoikeuden kääntöpuolena on mahdollisuus käyttää tätä oikeutta väärin esimerkiksi siten että ainoana tavoitteena on tietyn hankkeen jarruttaminen tekemällä siitä valituksia aina korkeimpaan hallinto oikeuteen saakka

tämä on valitettavaa etenkin aikana jolloin tarvitsemme kipeästi investointeja joiden avulla taloutemme lähtee nousuun

liikennepoliittisessa selonteossa on vahva raideliikennepainotus ja tällä hetkellä raideliikenteen kehittämiseen tarvitaankin rahoitusta jotta liikenne on sujuvampaa

viranomaisella joka ei ole asianosaisasemassa on valitusoikeus kun valitusoikeudesta on laissa nimenomainen erityissäännös tai kun valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen

valitusoikeus saattaa siten julkisen edun perusteella kuulua sellaisellekin viranomaiselle jonka tehtäviin julkisen edun valvominen kuuluu mutta joka ei ole tehnyt päätöstä kyseisessä asiassa

tästä syystä olisi perusteltua rajoittaa viranomaisen valitusoikeus ainoastaan asioihin joissa valitusoikeudesta on laissa nimenomainen erityissäännös

nyt tehtävällä lakialoitteella selkeytetään valitusoikeuden alaa ja poistetaan esimerkiksi julkiseen etuun liittyvät tulkintaongelmat

viranomaisten valitusmahdollisuuden rajoittamista voidaan perustella myös pyrkimyksellä helpottaa tuomioistuinten jutturuuhkaa ilman että samalla heikennetään kansalaisten oikeusturvaa

valitusoikeutta koskeville erityissäännöksille on voitava esittää selkeä tarve eikä hallintolainkäyttölaissa olevaa yleissäännöstä voida pitää perusteltuna

tämän perusteella ehdotan että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen

kokoomus haluaa pitää koko suomen asuttuna eikä vain asuttuna vaan liikenneyhteydet sellaisena että myös yrittäminen ja työnteko koko suomessa on mahdollista

tosin tehtävää vielä riittää

miten finavia turvaa tämän kattavan lentoasemaverkoston jotta yhteydet eri puolilta suomea tuonne helsinki vantaan lentoasemalle johon tämä investointi kohdistuu sitten jatkossakin ovat mahdollisia

kaavoituksen ja suurten rakennushankkeiden kohdalla valitusoikeuden väärinkäytöstä aiheutuu demokratialle kohtuuton hinta

monet elinkeinoelämän työllisyyden ja yleisen kehityksen kannalta tärkeät hankkeet saattavat jumiutua valitusten vuoksi vuosikausiksi prosesseihin

tämä nyt käsittelyssä oleva hallintolainkäyttölain muutosesitys joka rajaa viranomaisen valitusoikeuden toisen viranomaisen päätöksestä yleisen edun nimissä on tervetullut ja tarpeen

julkinen etu on hyvin epämääräinen käsite ja tämän perusteella viranomaiset ovat käyttäneet valitusoikeuttaan hyvin kirjavasti varsinkin ympäristöasioihin vedoten

tällöin on mielletty että tämä valitusoikeuden käyttäminen yleisen edun nimissä on jopa painostuskeino toista viranomaista kohtaan

viranomaisten tuleekin tehdä tiiviimpää yhteistyötä keskenään ja hakea ammattitaidollaan etukäteen ratkaisuja joilla yksittäisten kansalaisten ja yritysten lupa asioihin liittyviä ongelmia voidaan ratkaista ilman valituksia

silloin kun puhutaan yksittäisistä ihmisistä helposti harmittomasta mielensäpahoittajasta tulee valitusoikeutta väärinkäyttävä kiusantekijä ja silloin on kyllä lainsäädännössä aika viheltää peli poikki ja tehdä uudet säännöt

arvoisa herra puhemies

on valitettavaa että salissa ei ole yhtään keskustan edustajaa sillä tuo keskustajohtoinen pääministeri vanhasen hallitus teki virheen silloin kun ylireagoi näihin sinänsä traagisiin kouluampumistapahtumiin

mutta ylipäätään valitusoikeuksia on rajattava nykyistä tiukemmin koskemaan asianosaisia siis niitä henkilöitä jotka ovat sen kyseisen asian osallisia ja joille se valitusoikeus luonnollisesti kuuluu ja joilla sen pitää olla

silloin siirryttiin tässä aselupien käytännöissä näihin soveltuvuustesteihin ja kaikkeen muuhun tiukentamiseen joka lähti siitä ajatuksesta että väline aiheuttaa ongelmia kun olisi pitänyt kohdistaa toimenpiteet niihin henkilöihin jotka aiheut tavat ongelmia erilaisilla välineillä ja tässä ta pauksessa aseilla

tämä viranomaisten keskinäisten valitusten kierre täytyy saada poikki ja saada siihen sujuva menettely viranomaisten yhteistyöllä

kaikki viranomaiset toimivat virkavastuulla tehtävissään ja asianomainen kansalainen tai yritys voi joka tapauksessa valittaa jos kokee etunsa tulleen loukatuksi

siinä mielessä tämä pääministeri vanhasen ylireagointi tähän asiaan on johtanut tähän käytäntöön joka myös niin kuin edustaja hongisto täällä toi hyvin esille käyttää väärin poliisin resursseja ja myöskin tunnollisten aseharrastajien toimia vaikeuttaa ja myös tuo lisäkustannuksia näihin aseharrastuksiin

viranomaisprosessin käsittelylle tämän valitusprosessin käsittelylle on säädettävä käsittelyajat ikään kuin hoitotakuun mukaan jotta kansalainen ei asiansa kanssa roiku löysässä hirressä määräämätöntä aikaa vaan täytyy olla jonkunlainen odotusarvo missä ajassa kansalainen saa oikeutta asialleen ja vastauksen hakemukseensa joka monesti koskee tosiaan investointeja ja työtä ja kasvuun liittyviä asioita

edustaja pirttilahti nosti tuossa äsken esille tämän ongelman joka koskee haja asutusalueiden rakennuslupakäytäntöjä ja sitä jarruttamista jota viranomaiset tekevät jopa niin että kansalaisten perustuslaillinen oikeus valita asuinpaikkansa on monessa kohtaa vaarantunut

yhteydenottoja kansalaisilta tulee näistä surullisista rakennuslupaprosesseista joissa kunta puoltaa ja sitten ely keskus epää ja valittaa niistä lupaprosesseista

niissä tilanteissa on jopa kyselty ihmisten terveystietoja mikä on sairastumisalttius että voiko sinne haja asutusalueelle sallia tuota rakentamista

ministeri kiurulta kysyn vielä kun edeltäjänne muutti vahvasti puurakentamisen kerrostalorakentamisen säännöstöä

mikä on puurakentamisen tilanne nyt nouseeko niitä puukerrostaloja

arvoisa herra puhemies

täytyy heti ensi töiksi kiittää liikenneministeriä siitä että hän on hyvin vakavasti suhtautunut tähän liikenneverkon korjausvelkaan ja siihen tilanteeseen jossa liikenteen rahoitus ylipäätään on

julkisen rakentamisen kilpailutusprosesseista kysyisin

näitä tilaamismenettelyjä olisi kehitettävä ja mahdollistettava se että myös kilpailutuksessa pyydettyjä vaihtoehtoisia malleja voitaisiin esittää jos niillä voidaan taloudellisemmin saada sama tavoite aikaan

mitä ministeri olette mieltä tästä esityksestä

arvoisa puhemies

kuoppa tuossa indeksikorotusta hiukan mitätöi niin edellinen hallitus ei pystynyt sitä indeksikorotusta täysimääräisenä kunnille takaamaan

mutta tästä salista on lapioitu kyllä niitä velvoitteita sinne kunnille aivan riittämiin viimeisten vuosien aikana ja kysyisinkin ministeriltä sitä milloin saadaan aikaan nämä normien purkutalkoot jotta kunnille tulisi lisää liikkumavaraa siinä palvelutuotannossa ja myös taloutensa hallinnassa

investointien lykkääntyminen rakennetukijärjestelmien joustamattomuuden vuoksi on valitettavaa sillä maatalouden investoinneilla on merkittävä työllisyys ja aluetaloudellinen vaikutus

sen vuoksi lakia maatalouden rakennetuista pitää muuttaa niin että maatalousyrittäjä voi käynnistää investoinnin omalla riskillään jo ennen investointipäätöksen saamista

kysynkin vielä ministeriltä miten taataan se että myös palvelurakenteelliset muutokset näissä liitostilanteissa toteutuvat

täällä on tänään aiemmin suurta kiinnostusta herättäneessä asiassa puhuttu siitä millä aikakaudella me suomessa oikein elämme ja tämän saman kysymyksen voi kyllä kohdistaa tähänkin asiaan

voivatko esimerkiksi valtion porkkanarahat olla ehdollisia niin että nämä palvelurakennemuutokset toteutetaan

muussa yritystoiminnassa tämä on mahdollista

arvoisa herra puhemies

me rajoitamme kellonajan tarkkuudella eri kalenteripäivien mukaan ihmisten oikeutta harjoittaa elinkeinoaan vaikka suomen perustuslaissa annetaan elinkeino ja ammatinvapaus ja se on yksi niitä perusarvoja ja asioita joita ihmisellä tulee olla

tuohon poliisin rahoitukseen tuon yhden näkökulman joka haittaa tällä hetkellä poliisin rahoituksen kohdentamista siellä poliisihallinnon sisällä

me edelleen rajoitamme elinkeinon harjoittamista tässä tapauksessa on kysymys parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista

jäsenvaltiot voivat määrätä ohjelmissaan että tukikelpoisia ovat vain menot jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen kun toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tukihakemuksen

meillähän on tässä talossa taipumus aina löytää ajalle tyypillisiä asioita ja halu sitten hoitaa siinä ajassa niitä asioita ja korvamerkitä rahoitusta budjettiin

en ollenkaan ymmärrä mikä tarve yhteiskunnalla on rajoittaa parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloaikoja siis sitä aikaa milloin ihmisten hiuksia leikataan

eli tässä sanotaan että voivat määrätä nykyisen lain kaltaisen asiaintilan mutta se ei tietystikään tarkoita sitä että pitää määrätä

en ymmärrä tätä yhteiskunnallista ulottuvuutta tässä

milloin talousrikostutkinta on ollut kaikkein tärkein asia ja siihen on haluttu korvamerkitä poliisin budjettiin rahaa milloin terrorismin torjunta ja niin edelleen ja se on sama asia kuin tuolla liikennerahoituksen puolella että aina halutaan uusia hankkeita ja niille löytyy puolestapuhujia mutta tuntuu että siitä perusrahoituksesta ei ole kenelläkään suurta huolta tai ainakaan niin paljon että sinne sitä lisärahoitusta osoitettaisiin

sitten tätä normeerauksen määrää

kun ensin on rajoitettu nämä aukioloajat sitten siihen voi hakea poikkeuslupaa että saa leikata jonkun ihmisen hiukset tai tehdä kampauksen ja sitten poikkeusluvasta pitää maksaa tuntuva maksu jotta saa tämän luvan ja taas joku viranomainen pyörittelee sitä

olen aiemminkin kannattanut edustaja heinosen aloitetta siitä että nämä partureiden ja kampaamoiden aukioloajat vapautetaan kokonaan samoin kuin myös muun vähittäiskaupan aukioloajat

maatilan investointitukea voidaan myöntää myös sellaiseen toimenpiteeseen jonka toteuttaminen on aloitettu

on käsittämätöntä että nyt taas hetken päästä lähestyy loppiainen ja vähittäiskaupat hakevat loppiaiseksi aukiololupaa jotta voivat myydä keskellä suomen talvea turisteille ja suomalaisille pipoja ja toppatakkeja

sitten nostan esille tästä poliisipiirijaosta ja hallintorakennejaosta yhden epäkohdan joka näkyy toimintavalmiusajoissa

aina jossain on se poliisipiirin raja ja esimerkiksi omalla alueellani tuolla päijät hämeessä aikoinaan kun myrskylä hoidettiin orimattilasta käsin sen toimintavalmiusajat olivat puolta lyhempiä kuin mitä ne ovat nyt tässä rakenteessa kun enää siitä läheltä orimattilasta käsin ei myrskylän hälytystehtäviä hoideta

tämä on käsittämätöntä

näistä tällaisista rajanvetotilanteista ja siitä että palvelutaso laskee kansalaisten osalta tulee päästä eroon

olin siinä silloin ensimmäisinä mukana ja sehän oli paikallista poliisitoimintaa mutta niin että tutkittiin alueen turvallisuustilannetta ja sen tutkimustiedon selvittelyn ja paikallisen kokemuksen pohjalta sitten kohdennettiin toimenpiteitä sillä alueella

me otimme mukaan sidosryhmiä niin viranomaistahoja kuin kolmannen sektorin toimijoitakin ja poliisi oli tällainen asioiden esilletuoja ja yhteistyön luoja ja sillä lailla se koko yhteisö ikään kuin kiinnitti huomiota turvallisuustilanteeseen

lähipoliisitoiminta tai kyläpoliisitoiminta mitä tässä nyt sitten ollaan viemässä eteenpäin edellyttää kuitenkin aina myös poliisilta riittäviä työvälineitä ammattitaitoa sitä ei yksi eläkkeellä oleva konstaapeli hoida vaan poliisin pitää pystyä sitten puuttumaan kaikkiin rikoksiin sillä alueellaan eikä vain seurailemaan sivusta

mutta paikallistuntemus on erittäin tärkeää koska silloin kun poliisi tuntee oman alueensa tuntee oman alueensa konnat ja ihmiset niin silloin asioiden hoitaminen rikosten selvittäminen on helpompaa

tuo eu parlamentin direktiivin lausuma siitä että jäsenvaltiot voivat määrätä että tukikelpoisia ovat vain ne menot jotka aiheutuvat sen jälkeen kun viranomainen on hyväksynyt sen tukihakemuksen on tulkittavissa niin että se ei ole pakottava se ei ole sitova

vielä lopuksi kuten tuossa edellisessä puheenvuorossa totesin kannatan sitä että niin parturi kampaamoiden kuin muidenkin vähittäisliikkeiden aukioloajat vapautetaan

ja sitä voimavaraa ei oikeastaan tällä hetkellä täysin tunnusteta kun poliisitoimintaa on kuitenkin keskitetty jossain määrin

ja nyt kun tässä käsittelyssä on lakialoite parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloaikoihin liittyen ja niiden poikkeuslupien maksuvapautuksesta niin toivon että tässä yhteydessä otetaan esille ja käsittelyyn tuo edustaja heinosen aiemmin tekemä aloite jossa esitetään että parturi ja kampaamoliikkeet vapautetaan aukioloaikarajoituksista

eli ne voivat määrätä lainsäädäntönsä niin että tukikelpoisia voivat olla menot myös ennen sen tukihakemuksen hyväksymistä kun vain tukihakemus on jätetty ja se on tämän lakialoitteen idea että tukihakemuksen jätettyään voisi aloittaa investoinnin omalla riskillä ja sitten tukipäätös tulee sen jälkeen

eli silloin siinä se näkyvyys lisääntyi poliisiautoja oli kaksi yhden sijaan ja se toiminta ryhmänä mutta kuitenkin hajautettuna toimi erittäin hyvin

silloin on mahdollista esimerkiksi juhannusaattona saada vielä hiuksensa leikattua puolenpäivän jälkeenkin tai muina pyhinä tai päivinä jolloin se hiustenleikkuu on tarpeen

maataloudessa erityisesti ja rakentamisessa ylipäätään vuodenajat vaikuttavat siihen milloin kannattaa ja milloin on mahdollista näitä rakennushankkeita viedä eteenpäin

tämänkaltaista rajoitusta ja sääntelyä me emme tässä maassa enää tarvitse

ja jos tuli kuljetustarve niin se kahden miehen maijapartio lähti kuljettamaan kiinni otettua mutta edelleen alueelle jäi yksi poliisi ja auto näkyvästi toimimaan

haluaisin kyllä kuulla siitä lisää koska jos voimavaroja voitaisiin siirtää siitä katsastuksesta tuonne tiellä tapahtuvaan valvontaan niin uskon että tekninen liikenneturvallisuus varmasti paranisi tästä nykyisestä katsastusjärjestelmästä

näiden jatkavien tilojen investointitarpeet ovat erittäin suuria jotta se kannattavuus siellä maataloudessa on edelleen sellainen että se tilan jatkaminen on mahdollista

lopuksi haluan kiittää ministeri räsästä erittäin hyvästä ja ponnekkaasta toiminnasta poliisin toimialalla ja myös siitä että tässä keskustelussa olette ollut aktiivisesti mukana

sen takia tämä maatalouden investointitukien joustavuus ja lainsäädännön muuttaminen siinä että niitä investointeja saadaan liikkeelle on tärkeää

kansaneläkelaitos on evännyt suomalaisen oppilaitoksen ulkomailla sijaitsevassa koulutusyksikössä opiskelevilta suomalaisopiskelijoilta opintotukioikeuden

jos maatalousyritys omalla riskillään sen aloittaa niin se ei ole tavallaan tältä järjestelmältäkään pois ja siinä mielessä olen tämän lakialoitteen tehnyt ja sitä tulisi mielestäni edistää koska näillä investoinneilla on vahva työllisyys mutta myös suuri aluetaloudellinen merkitys

opintotukioikeuden myöntämismenettelyn rajaamista vain suomessa järjestettävään koulutukseen on perusteltu muun muassa koulutuksen järjestäjien toimintaan soveltuvien säännösten ja määräysten ennustettavuu den vuoksi

arvoisa herra puhemies

tähän kehyskysymykseen voisi tietysti ottaa vertailuun esimerkiksi presidentin kanslian menot jotka ovat myös kehyksessä ja ne ovat myös sellaisia menoja joihin hallitus ei varmaankaan puutu eikä lähde niitä rustaamaan eikä justeeraamaan

perustelut eivät ole kestäviä silloin kun koulutuksen järjestäjän päätoimipaikka ja hallinto on suomessa sekä opiskelijat antavat näyttötutkintonsa suomessa

tässä postilaissa otetaan nyt huomioon eun postidirektiivin mukainen yleispalvelun tarjoaminen ja sitten nämä maailman postiliiton sopimusmuutokset viimeisimmät niistä tuodaan tähän postilakiin

maanpuolustustahto on vielä korkealla vaikka taisteluvyö on pitänyt kiristää kireämmälle kuin olisi kohtuullista

opintotukilakia on mielestäni tarpeen muuttaa niin että muun kuin julkisen valvonnan alaiseen suomalaisen oppilaitoksen järjestämään ulkomailla sijaitsevassa koulutusyksikössä annettavaan koulutukseen myönnetään opintotukea kun opintojen näyttötutkinto annetaan suomessa

ja on täysin itsestään selvää että yleisradio on eduskunnan radio se ei ole hallituksen radio ja se ei koskaan tule olemaan sitä

täällä on esitetty huoli näiden paikkakuntien tilanteesta joilta varuskuntia ollaan lakkauttamassa ja tuo kompensaatiohan luvattiin näille paikkakunnille tavalla tai toisella osoittaa

ja sen vuoksi on erittäin hyvä että nyt on hallitus nimittänyt tämän parlamentaarisen työryhmän joka tutkii sitä ylen tehtävää

kysynkin nyt ministeriltä sitä missä vaiheessa tämä kompensaatiokeskustelu on näiden maa alueiden ja rakennusten osalta ja myöskin sitä aiotteko osoittaa tästä lisääntyvästä kertausharjoitusmäärästä ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen rahoituksesta näille paikkakunnille erityisesti

kaikki tiedämme sen miten paljon sähköinen viestintä on viime vuosina lisääntynyt ja se on selvä että kirjepostin määrä sitten vähenee huimasti aikaisemmasta

nyt on tärkeää että se työ joka jäi kesken silloin kun ministeri kiuru vei ponnekkaasti läpi tämän rahoituskysymyksen mutta silloin jäi keskittävät tehtävät tämä tehtäväkysymys ylen tehtävien määrittely käydään läpi ja että se tehdään parlamentaarisesti koska yleisradio on eduskunnan radio

tällä postilailla on selkeä välillinen vaikutus myös lehtijakeluun vaikka tämä postilaki ei säätelekään lehtijakelua

valiokunnassa kannettiin huolta paikallis ja maakuntalehtien jakelun mahdollistamisesta ja mitä vaikutuksia tällä siihen on

tässä laissa kuitenkin turvataan viiden päivän postinjakelu se säilyy

hiukan nyt sitten omituiselta kuulostavat nämä monet kommentit täällä ja huomaakin selvästi että tuo vaalien aika alkaa olla lähellä kun haetaan koko ajan erilaisia näkökulmia näihin asioihin joita tuolla valiokunnassakin on hyvin perinpohjaisesti kuitenkin käsitelty

arvoisa herra puhemies

suomalaisia nuoria kannustetaan kansainvälistymään kouluttautumaan

nuorisotakuun perusteella olemme luvanneet nuorille koulutuspaikkoja ja sitten kun niitä on tarjolla suomalaisissa oppilaitoksissa ja on suomalainen oppilaitos joka ei ole julkisen valvonnan alaisena mutta toimii suomessa ja jolla on koulutusyksikkö ulkomailla niin nyt tässä tapauksessa suomalaiset opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintotukeen

kiitos arvoisa puhemies

otan esille vielä tämän että partioiden aloituspaikkakunnilla on merkitystä poliisitoiminnassa eli sillä mistä poliisipartio aloittaa näkyvän poliisipartioinnin

tässä kysymyksessä tullaan siihen onko toimitiloja koska toimitilat rasittavat poliisin kustannusrakennetta ja niistä on pyritty luopumaan ja on keskitetty poliisiasemia

ja kun kohtasin tämän ongelman ja selvitin tätä asiaa että mitä mahdollisuuksia sitten olisi näillä oppilailla jotka opiskelevat ulkomailla sijaitsevassa koulutusyksikössä ja palaavat sitten suomeen antamaan näyttötutkinnon suomen sääntöjen ja määräysten mukaan saada opintotukia näihin opintoihinsa viiniin vastaus olisi se oli se niin sain sellaisen vastauksen että mikäli tämä oppilaitos siirtää toimintansa ulkomaille kyseiseen maahan eli siirtäisi liiketoimintansa ja tämän koulutustoimintansa pois suomesta samalla siirtyisivät verotulot pois suomesta

olen aiemmin tuonut esille mallin josta edustaja jalonen täällä kertoi omassa puheenvuorossaan siitä että viranomaisyhteistyötä tällä alueella voitaisiin kehittää niin että poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa voitaisiin katsoa löytyykö esimerkiksi pelastuslaitoksen hallista se autopaikka ja peltikaapit niin että poliisipartio voisi työnsä sitten sieltä aloittaa jos ei siellä muutoin ole poliisiasemaa sillä paikkakunnalla

poliisin tulisi muutenkin ottaa tässä verkostossaan mallia pelastuslaitoksista koska pelastuslaitoksen toimipaikat lähtöpaikat on sijoitettu sillä mitoituksella että sieltä pystytään sen alueen tarpeita niissä hätätilanteissa hälytystilanteissa nopeutta vaativissa tilanteissa palvelemaan

eihän tämäkään voi olla tarkoitus että kun suomalaiset opiskelijat voivat opiskella ulkomailla ammattiin niin nämä verotulot sitten pitäisi viedä pois